kaakkois suomessa on myös useita muita tiehankkeita jotka tulisi saada kunnostukseen lisääntyvän rajaliikenteen johdosta

kansainvälinen parikkalan rajanylityspaikka olisi toteutuessaan tärkeä lisä niin kaakkois suomelle itä suomelle kuin etelä savolle

kysynkin uudelleen mikä on teidän kantanne parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseen ja vakinaistamiseen

tarvittava tieverkon rahoitus on normaalilla budjettirahoituksella todella vaikeaa

raskaan liikenteen tienkäyttömaksulla saataisiin myös ulkomaiset kuorma autot ja rekat osallistumaan tieverkkomme ylläpidon rahoittamiseen

esimerkiksi vinjet järjestelmän kaltainen aikaperusteinen tienkäyttömaksu olisi hallinto ja perustamiskustannuksiltaan kevyt ja otettavissa nopeastikin käyttöön

suomalaisille yrityksille taas tienkäyttömaksuja voitaisiin kompensoida perustamalla rinnalle polttoaineveron palautusjärjestelmä tai vastaava

arvoisa ministeri miten te näette tällaisen vaihtoehdon ja tulisiko tätä selvittää

arvoisa herra puhemies

valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko tukee hallituksen politiikan peruslinjaa eli asumisen ja palvelujen keskittämisen linjaa

selonteossa tunnustetaan liikenneyhteyksien merkitys alueiden kehittämisen kannalta

hallitus siirtää liikenneväylien parantamisen ja rakentamisen painopisteen ratahankkeille

keskustan mielestä raideliikennettä on kehitettävä mutta näin voimakas painopisteen muuttaminen tiehankkeista raideliikenteeseen ei voi olla pysyvä linjaus koska suurin osa henkilöliikenteestä ja teollisuuden kuljetuksista kulkee kuitenkin jatkossakin kumipyörillä

hallitus karsii tällä vaalikaudella perusväylänpidon määrärahoja

keskusta ei tätä hyväksy vaan keskustan mielestä perusväylänpito tarvitsee reilun tasokorotuksen välittömästi

hallitus on tekemässä suuren puolustusvoimauudistuksen joka samalla vaarantaa myös koko maan kattavan alueellisen maanpuolustuksen

maastovuorokausien lentotuntien ja alusvuorokausien vähentäminen vaikuttaa vääjäämättä varusmiesten koulutustasoon ja vaikeuttaa varusmiespalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja se tulee näkymään jatkossa myöskin

hallituksen mukaan alempiasteinen tieverkko joustaa ja rahoitus painottuu suuriin liikenneväyliin ja suuriin liikennehankkeisiin

miten puolustusministeri vakuuttaa sen että säilytetään tietotaito vakinaisen henkilöstön ja reserviläisten välillä etenkin nykyisten reserviläisten ja myös tulevien niiden tulevien varusmiesten jotka siirtyvät reserviin ja jotka saavat nyt lyhyemmän koulutuksen

niiden kunnosta vastaavat tiehoitokunnat pääosin vapaaehtoistyönä mutta myös koneyrittäjien työtä ja perusparannuksia tarvitaan

rahoitustaso tulee päinvastoin pitää nykyistä korkeammalla

liikennepoliittisessa selonteossa ei tunnisteta alempiasteisella tieverkolla jatkuvasti kasvaneita liikennesuoritteita

keskusta ei myöskään hyväksy selontekoon kirjattua vahvaa pyrkimystä siirtää alempiasteisia teitä kuntien hoitoon tai muuttaa niitä yksityisteiksi

arvoisa puhemies

haluan tässä yhteydessä myös lausua lämpimät kiitokset liikenneministerille siitä että valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko toteuttaa hallitusohjelmaa siinä että se huomioi venäjän suuntaan tapahtuvan liikenteen ja sen parannustarpeet

nyt kaakkois suomessa saadaan useampi kauan kaivattu erittäin tärkeä liikenneväylähanke toteutukseen ja suunnitteluun

esimerkiksi karsinut asuntolainojen korkovähennysoikeutta nostanut varainsiirtoveroa ja kiinteistöveroa ja jo täällä mainitulla energiatodistuksella

arvoisa puhemies

kyllä itse vilpittömästi toivon että erilaisten normien kaavamääräysten ja tarpeettomien säännösten tarpeellisuutta tarkistetaan jotta kohtuuhintaista asuntotuotantoa voidaan vauhdittaa

tähän lopuksi haluan kannattaa ja kannatan edustaja vehkaperän tekemää vastalause esitystä lausumineen

lisäksi haluan tuoda sen esille että myöskin tuonne haja asutusalueille rakentaminen on hankaloitunut huomattavasti tässä viime aikoina

heikko taloustilanne ja työttömyys tiputtaa yhä useampia suomalaisia köyhyyteen

suomi on hyvä maa mutta silti köyhyys koskettaa aivan liian monia muun muassa eläkeläisiä lapsiperheitä ja yksineläjiä sekä opiskelijoita

asumis ja ruokakustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja köyhyysriski on koskettanut yhä useampia eläkeläisiä

omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä siksi sitä pitää myös oikeasti arvostaa ja luoda sille yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit

aivan liian moni on vailla työtä

keskusta on esittänyt työllistämistoimina muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkatukea ansiosidonnaisen päivärahan määräaikaista maksamista yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja mahdollisuutta maksaa työntekijän irtisanomiskorvaus alkupääomana mahdolliseen uuteen yritykseen

puheenjohtaja sipilä on esittänyt myös perustulokokeilua muutamalla alueella

niillä määrärahoilla on edistetty hyvin siirtoviemäreiden rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa ja hankkeiden ennakoitavuutta

julkisen vallan pitää olla heikomman puolella

keskusta on esittänyt muun muassa lapsilisien leikkauksen perumista ja osoittanut miten sen kustannukset voitaisiin kompensoida yksinkertaisesti

kuten edustaja kopra jo aiemmin kertoi niin esimerkiksi saimaan rannoille etelä karjalassa on viime vuosina rakennettu useita kosteikkoja estämään soilta metsistä tai pelloilta tulevia humuspitoisia vesiä valumasta arvokkaaseen vesistöön

keskusta on esittänyt myös kotihoidon tuen pakkokiintiöimisen perumista koska pakkopuolitus nostaa kuntien päivähoitomenoja entisestään

arvoisa ympäristöministeri löytyyhän ensi vuonna myös tällaisiin hankkeisiin riittävästi varoja

keskustan esittämä alueellinen perustulokokeilu sai tänään laajaa kannatusta täällä salissa usean puolueen taholta

vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista on meillä jokaisella mutta jos ihminen ei itse jaksa nousta ylös tai ei muuten saa apua niin valtion turvaverkon on tuettava ihmistä

kun puhutaan liikenteestä ei voi ainoastaan katsoa tausta tai sivupeileihin vaan katseiden on oltava suunnattuna terävästi ja kirkkaana eteenpäin

näin tehdään nytkin

on iso ero sillä että kun ja jos jotain on vaarassa lakata niin sen estämiseksi tehdään kaikki mahdollinen verrattuna siihen että jos tai kun jotain on lakannut niin vain todetaan että näin vain kävi

keskusta katsoo tulevaisuuteen ja tekee kaikkensa turvatakseen joukkoliikenteen lakkautettavaksi ilmoitetut joukkoreitit ja niillä korvaavan liikenteen tulisi jatkua myös tulevaisuudessa

ja kuten tänään olemme saaneet kuulla liikenneministeri berner on tehnyt ja tekee ansiokasta työtä tämän asian hyväksi

hallitus lähtee selonteossaan siitä että suomen talouden perustekijät ovat hyvät verrattuna moniin muihin maihin

arvoisa puhemies

kun olen tutustunut tänään käsiteltävänä olevaan välikysymykseen ja sen tekstiin haluan nostaa muutaman huomion sieltä

samoin se toteaa että suomen taloudella on kuitenkin tunnetut haasteet ja näissä oloissa korostuu että omissa käsissämme olevat päätökset ovat oikeita

ensinnäkin välikysymyksen allekirjoittajat esittävät että tulevaisuuden visiona liikennejärjestelmämme tulisi avata uusia mahdollisuuksia työlle yrittämiselle ja asumiselle

valtiontalouden kehykset on laadittu hallituksen toimesta suhteellisen hyvien suhdannenäkymien varaan kuten oli myös hallitusohjelmankin kanssa

juuri näin ja sitä sipilän hallitus on liikennepolitiikassaan juuri tekemässäkin

arvoisa puhemies

edustaja tölli äsken mainitsi etelä karjalan ja viittasi siinä etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiriin joka on aikanaan perustettu tämän paras hankkeen tiimoilta

elääkö suomi hallituksen päätöksillä yli varojensa eli ottaa syömävelkaa ja käyttääkö hallitus sitä velkaa tasapuolisella tavalla

toiseksi allekirjoittajat mainitsevat että henkilöliikenteessä vr on ollut vapautuneen linja autoliikenteen puristuksissa

kun nyt oli tämä maakuntakuulemiskierros niin siellä kaikki etelä karjalan kunnat kertoivat että ovat tyytyväisiä tähän etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiriin

konnunsuon vankila on lakkautettu vasta muutama vuosi sitten ja sen työntekijöistä osa siirtyi työskentelemään haminan vankilaan heistä viimeinen taisi siirtyä sinne vasta vuosi sitten

näin on

siis siinä on perusterveydenhuolto sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito samassa

ala oli todellisessa myllerryksessä ja satoja jopa tuhansia vuoroja lopetettiin ja olisi toivonut että silloin olisi myöskin käyty tätä vilkasta keskustelua että miten eteenpäin

keskusta lähtee toiminnassaan toiselle linjalle

nyt tämäkään malli ei ilmeisesti hallitukselle riitä

ottaisimme vähemmän velkaa keräisimme oikeudenmukaisemmin enemmän veroja haluaisimme turvata ihmisille palveluja koko suomessa panostaisimme oikeudenmukaisesti työllisyyteen ja yrittäjyyteen

ihmeeltä tuntuu se ja hallitus esittää että etelä karjalasta tulisi yksi maakunnan kokoinen kunta siis koko maakunnan kokoinen kunta

nyt onneksi hallitus katsoo joukkoliikennettä kokonaisuutena ei erillisinä osina

kolmanneksi oppositio mainitsee että junaliikenteen vapauttaminen kilpailulle on tulevaisuuden kehityssuunta johon eussa valmisteltavat rautatiepaketit ovat suomeakin viemässä

rikosseuraamuslaitos on laatimassa pitkän aikajänteen toimitilastrategiaa tai toimitilavisiota ja toivon todellakin että siinä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen ja voidaan noudattaa parempaa henkilöstöpolitiikkaa kuin mihin tuossa äsken viittasin

hallituksen linjausten taustalla tuntuu olevan keskittämisen ja suuruuden ihannointi joka ei luo työtä eikä talouskasvua pikemminkin päinvastoin

hallituksen linjauksena on muun muassa kuntarakenneuudistuksen kautta kuntien ohjaaminen pakkoliitoksiin tilattavien lehtien arvonlisäveron käyttöönotto polttoaineiden veronkorotusaikeet ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulutuksen aloituspaikkojen vähennykset koulurakennusten peruskorjausmäärärahojen rajut leikkaukset maakuntien kehitysrahojen pienennykset perustiemäärärahojen vähennykset ja yksityistiemäärärahojen rajut pienennykset

arvoisa ministeri kysyisin kun myös pelson vankilan kohtalolla on aina silloin tällöin spekuloitu

hallitus toimii eikä jää paikoilleen odottamaan sillä joukkoliikenteemme on näivettymiskierteessä se on tosiasia

onko tällä vaalikaudella tulossa muita vankilaratkaisuja kuin tuo haminan avovankilan lakkautus ja mikä on tuon toimitilavision suunnitelman aikataulu

tässä vain muutamia esimerkkejä

sitten täällä on opposition puolelta odotettu että missä ovat ne suuret liikennehankkeet joita tulisi olla

niillä pystyttiin torjumaan työttömyyttä ja tasaamaan kustannusvaihteluita esimerkiksi työllisyysvaltaisella rakennusalalla

itsestäni on tärkeää että nimenomaan perusväylänpitoon satsataan nyt mutta kyllä niitä suuriakin liikennehankkeita tulee ja toivottavasti myös lähtee rakentumaan

tulevina vuosina tulisikin esimerkiksi perustieverkon kunnossapidon hankkeisiin saada reilusti enemmän euroja samoin myös yksityisteihin ja koulujen korjauksiin eikä missään tapauksessa saa vaarantaa kotimaisen ruuan tuotantoa kuten hallituksen linjaukset nyt ovat vaarassa tehdä

yksi hanke jonka edellinen hallitus laittoi uudelleenarviointiin on karjala radan luumäkiimatra välin kaksoisraide

arvoisa puhemies

omasta ja keskustan eduskuntaryhmän puolesta kiitän tästä keskustelusta ja haluan erityisesti kiittää ministeri berneriä siitä työstä mitä olette tehnyt tässäkin asiassa ja siitä että olette jaksanut olla koko ajan täällä salissa

arvoisa liikenneministeri ensi vuonna uusia väylähankkeita käynnistetään ainoastaan muutama

maakuntaliitot ovat tekemässä nyt maakuntakaavojen vaihekaavoja ja niiden laatijat tekevät äärettömän paljon erilaisia selvityksiä

vilpittömästi toivon että ministeriössä luotetaan niihin ja uskon että maakunnissa tiedetään hyvin alueiden tarpeet

esimerkiksi käynnistymässä oleva pien saimaan kunnostaminen on koko suomen kannalta äärettömän tärkeä hanke johon toivon että sitä valtiontukea myöskin löytyy

meneekö suomi samaan suuntaan sillä mekin taidamme syödä enemmän kuin tienaamme ja pitkään jatkuessaan tämä suuntaus on huolestuttavaa

vielä ympäristöministerille toteaisin että kyllä siirtoviemärihankkeet ovat niitä keskeisiä hankkeita joihin tulee myöskin valtiontuki olla

eurokriisin rinnalla suomessa tehdään omat ratkaisumme tulevaisuudesta joiden avulla ihmisten asioita ja maamme taloutta hoidetaan

arvoisa herra puhemies

eräs suuri uhka suomen logistiselle kilpailukyvylle ja viennille on meriliikenteen rikkidirektiivi

nämä ratkaisut tekee kulloinkin vallassa oleva hallitus

laimean kasvun tai peräti taantuman uhatessa suomi tarvitsee politiikkaa jolla parannetaan työllisyyttä lisätään uutta kasvua parannetaan infrastruktuuria nostetaan koulutustasoa ja ammattitaitoa tehostetaan julkista sektoria sekä huolehditaan kaikkein heikoimmista

herääkin kysymys kuinka hallitus pystyy turvaamaan suomalaisen teollisuuden viennin edellytykset tulevaisuudessa ja mitä konkreettisia toimia hallitus tekee sen turvaamiseksi

nuorten ja työuriensa keskivaiheella olevien työllistymiseen tulee kiinnittää erityishuomio

työllisyysastetta on saatava nostettua etsimällä uusia kasvualoja ja kouluttamalla ihmisiä uusille aloille sekä päivitettävä ihmisten taitoja